toivoisin sähköisen tunnistautumisen peruspalveluluonteen vahvistamista lainsäädännön osalta mahdollisimman pian koska asia koskee jo merkittävää ihmisjoukkoa

toisaalta säästöjen kohdentamisella voidaan vaikuttaa siihen miten leikkaukset vaikuttavat koulutuksen laatuun ja saavutettavuuteen

ensitunnistautumisen ja tietojen oikeellisuuden varmistaminen tähtää systeemin luotettavuuden parantamiseen

säästöt tulee kohdentaa mahdollisimman järkevästi ja erilaisia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen tulee kartoittaa aktiivisesti

eivät ne mene hukkaan mutta resursseista kuluu paljon just alkoholiongelmien takia

ilmoitus kuolemasta väestötietojärjestelmään tehdään kun lupa hautaamiseen on saatu

leikkauksia ei saa nähdä liian mustavalkoisesti ja niiden vaikutuksia on puntaroitava kokonaisuutena investointien myönteiset vaikutukset huomioon ottaen

edelliseltä hallitukselta puuttui kyky tehdä vaikeita päätöksiä paineen alla

tästä johtuen olisi hyvä harkita uudelleen kuolemasta ilmoittamista koskevia säännöksiä siten että sähköisen tunnistautumisen pohjalla oleva väestötietojärjestelmä olisi mahdollisimman hyvin ajan tasalla

muutos vaatii työtä ja aikaa

lisäksi esityksessä tarkoitetun luottamusverkoston teknisen toteutuksen ja muun turvallisuuden tulee olla ehdottoman hyvällä tasolla sähköiseen identiteettiin kohdistuvien väärinkäytösten varalta

tarkoituksena on säilyttää suomi hyvinvointivaltiona jossa ehdottomasti pidetään huolta myös kaikkein pienituloisimmista ja heikoimmista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä on tullut esille että ruotsissa ja tanskassa olisi ulkolaisten määrä romahtanut sen jälkeen kun lukukausimaksut tulivat

tanskassa maksujen käyttöönotto ei ole vähentänyt ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden määrää vaan nopeuttanut opintojen suorittamista ja lisännyt tanskaan jäävien ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden osuutta

myös tässä yhteydessä haluan tuoda esille että myös perussuomalaisten kanta on ehdottomasti se että suomessa koulutuksen pitäisi olla ilmaista edelleenkin

arvoisa puhemies

leipäjonoja riittää joka kaupungissa ja mitä olen seurannut monena vuonna niin leipäjonot sen kuin kasvavat

vaikuttaa siltä että valtioneuvostossa keskitytään liikaa riitelyyn irtiottoihin ja lähestyviin vaaleihin ja kaiken tämän sekoilun kustantaa suomen kansa

arvoisa puhemies

hallituksen esitys lastenhuolto ja sosiaalilain muutoksesta on pääosin hyvä ja kannatettava mutta ei vielä riittävä

lakisääteisen asiantuntija avun saaminen riita asioiden sovittelumenettelyyn nopeuttaa asioiden etenemistä mikä on tietenkin positiivinen asia

perheiden kriisitilanteissa kuten avioeroissa lapsen yhteys myös isovanhempiin voi useissa tapauksissa olla uhattuna tai jopa katketa

näin sen ei pitäisi mennä

toivoisinkin että lakiehdotukseen voitaisiin lisätä myös se että isovanhemmillakin olisi mahdollisuus tulla kuulluksi sovittelumenettelyn yhteydessä

valtion hälyttävä velkaantuminen ja hallituksen kiihtyvä arvostelu näyttävät aiheuttavan eräänlaisen paniikkireaktion hallituksen sisällä

asioita tehdään liiaksi mutu tuntumalla

me perussuomalaiset suhtaudumme kuitenkin kriittisesti koulutukseen kohdistuviin leikkauksiin koska näemme laadukkaan ja tasa arvoisen koulutusjärjestelmän avaimena tulevaisuuden taloudelliseen menestykseen

on utopiaa kuvitella että isät sankoin joukoin ryntäisivät kotihoitajiksi

hallitus on aliarvioinut kulttuurin ja liikunnan yhteiskunnalliset vaikutukset ja melko pienten säästötavoitteiden johdosta karsinut ihmisille kovin tärkeistä palveluista

uusi laki aiheuttaisi kymmenissätuhansissa pienituloisissa perheissä vakavan elintason ja ostovoiman laskun naistyöttömyyden kasvun sekä kurjistuvien kuntatalouksien rapautumisen

sairauksien ennaltaehkäisy tulee paljon halvemmaksi kuin sairauksien hoito inhimillisestä puolesta puhumattakaan näiden asioiden kyseessä ollessa

milloin saamme pitävät laskelmat valmisteilla olevan lain vaikutuksista verokertymiin ja kestävyysvajeen paikkaukseen

arvoisa puhemies

ja ennen kaikkea kaikkein tärkein asia

yli puolet suomalaisista ei kannata tätä lakimuutosta ja hallitukselle sanoisinkin että ei ole häpeä pakittaa tässä asiassa ja perua koko esitys

yritystukijärjestelmän kautta tuet eivät kanavoidu optimaalisiin kohteisiin toisin sanoen pk sektorille jossa suurin kasvupotentiaali piilee

täällä salissa on puhuttu hallituksen edustajien suulla hyvin paljon tasa arvosta tämän lakiesityksen puitteissa

jos miettii tuoretta talousarvioesitystä verrattuna tämän hallituksen aiempien vuosien budjetteihin voidaan todeta ettei taaskaan ole pahemmin päästy eteenpäin

kun nykytilanne on lähes kaikilla hallinnon aloilla enemmän tai vähemmän tuskainen luulisi että jotain konkreettista nyt tarttis tehdä ja pian

maksamme vielä pitkään yhdestä hukatusta vaalikaudesta

tässä ihan suoraa yhteyttä ei ollut kuitenkaan mutta tämmöinen lähipiiri kuitenkin hyötyi siitä toimiessaan tuulivoiman parissa

toinen osa alue on kyllä se että minäkin ihan kannatan erittäin voimakkaasti hajautettua energiatuotantoa ja nimenomaan hajautettua uusiutuvaa energiantuotantoa

tätä on yksi osa alue sitten miten näin tuotetaan tätä energiaa nämä mikro chp laitokset

tässä tullaan myöskin semmoiseen kysymykseen päätöksenteon avoimuuskysymykseen että meillä on muutama valmistaja suomessa jotka valmistavat näitä mikro chp laitoksia ja minun mielestäni olisi hyvä se että avattaisiin näitten valmistajien omistajuus niin että voitaisiin todeta ettei ole ristiriitaa sitten niihin poliittisiin henkilöihin jotka käytännössä suomessa linjaavat tätä energiapolitiikkaa ja esimerkiksi tukimuotoja että tämmöinen avoimuus pitäisi olla siinä päätöksenteossa että voitaisiin nähdä että tämmöistä linkkiä ei ole olemassa niin että samat henkilöt omistavat esimerkiksi näitä chp laitosten valmistajia ja sitten ovat tässä talossa tai jossain muussa talossa tekemässä päätöksiä ja sitten linjaamassa sitä mitkä energiatuoton mallit sitten saavat ja minkälaisia tukia ja kuinka ylipäänsäkin suomessa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys on kymmenes saisi joku on minusta ehdotettaisi lähetetään hallintovaliokuntaan keskusteluun pärtin kai siellä ja hallintaan ensin pöydällepanoa varten esitellään päivän yhdestoista asia kuin ostajaehdokkaita mietintö pannaan pöydälle viides yhdeksättä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen pysähtyi eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina viides yhdeksättä sitten energiapolitiikkaa eteenpäin viedään

arvoisa puhemies

ajattelin aloittaa puheeni valoisammalla asialla ja useillakin enkä negatiivisuudella enkä moittimisella

jos ajattelen omaa maakuntaani saloon on tulossa aluetukea siellähän nokian microsoftin jälkeinen tilanne on ollut vaikea nyt näyttää hieman positiivisemmalta ja myös telakkatilanne turun satamassa näyttää vähän paremmalta on tulossa laivatilauksia vakka suomi on nouseva alue sikäli että mersuja tehdään liukkaasti ja myös tämä kuuluisa soijatehdas käynnistyy uudestaan

positiivisia asioita

suomi on suurten taloudellisten haasteiden edessä silti

keskeinen piirre käsillä olevassa julkisen talouden suunnitelmassa on se että hallitus pyrkii toteuttamaan säästökuuria siten ettei hyvinvointipalveluiden ja ydintoimintojen toteuttaminen ja kehittäminen esty

hyvinvointivaltion kehittäminen ja uudistaminen on seuraavien neljän vuoden aikana keskeistä sillä asiat on niukentuvien varojen vuoksi tehtävä fiksummin ja tehokkaammin

juuri tasapuoliset opiskelumahdollisuudet ovat olleet suomalaisen koulutusjärjestelmän kulmakivi ja ylpeydenaihe jo pitkään mutta tähänkin on ilmeisesti tulossa muutos

myös ammatillisen koulutuksen kehitystä hidastaa resurssipula

toimintojen tehostaminen ja paremman kustannustehokkuuden tavoittelu on kannatettavaa mutta se ei saa tapahtua suomalaisen koulutusjärjestelmän laadun kustannuksella

kun puhutaan onnistuneesta kotouttamisesta kielen oppiminen on kärkiasioita

viljelijöille kohdistuvista hallinnollisista kustannuksista ei ole arviota

on hyvä pitää mielessä että hallitus on suunnitellut säästöjen rinnalle merkittäviä uudistamistoimenpiteitä jotka tulevat siirtämään suomalaisen koulutuksen ja osaamiskulttuurin kestävälle ja kilpailukykyiselle pohjalle

erityisen merkittävää on se että kärkihankkeilla voidaan toteuttaa juuri niitä kehittämistoimia joita hallinnonala tarvitsee taloudellisen tilanteen heikentyessä

ei ole varmaan tarkoitus että nämä pienyrittäjät yksinyrittäjät ovat työttömyysjonossa pitkän letkan jatkona

lisäksi nuorena aloitettu liikunta vaikuttaa positiivisesti terveyteen aikuisiällä ja tulee ennaltaehkäisemään diabeteksen ja liikuntaelinsairauksien määrää

arvoisa puhemies

on valitettavaa että suuri osa omaishoitajista ei saa ollenkaan omaishoidon tukea ja toisaalta omaishoidon tuen varassa elävillä on usein vaikeuksia toimeentulon suhteen

arvoisa puhemies

kireä polttoaineverotus kirpaisee monia yritteliäitä suomalaisia joiden jokapäiväinen leipä on riippuvainen pyörillä ja moottorilla varustetusta kulkuneuvosta

siksi olen erityisen iloinen siitä tai eläkeläisten asumistuen leikkauksen perukkaan tietää että eläkeläisten asumistuen leikkaus peruutettiin ja myös lääkekorvauksen tiukentamiseen tulee huojennuksia

olisin toivonut hallitukselta budjetissa reilua käden ojennusta omaishoitajille joita tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan entistä enemmän

hallitus pyrkii pitämään kynsin hampain kiinni tästä perinteestä että suomen vauraus ja taloudellinen menestys on aina perustunut tehokkuuteen ja laadukkaisiin tuotteisiin ja keksintöihin

helsingin keskustassa asuvalla kansalaisella on luonnollisesti pienemmät etäisyydet peruspalveluiden ääreen kuin pellon perukoilla asustavalla suomalaisella

kotihoidon ja kuntoutuksen riittävä määrä jokaiselle veteraanille olisi viimeistään nyt toteutettava myös heille joilla ei ole prosenttiperusteista sotavammaa

auto on välttämätön väline elämiseen tietyillä alueilla maamme rajojen sisäpuolella joten siihen liittyviä kustannuksia ei tule hallituksen toimesta hilata taivaisiin

mutta jotain kiitostakin hallitukselle kyllä suon ja se on tämä kasitie projekti

kasitien parannus nousiaisen ja raision välillä on alkanut ja siitä kiitos hallitukselle

kun tieverkoston ylläpitoon suunnattuja resursseja karsitaan heijastuu tämä ennen kaikkea harvaan asuttujen alueiden teiden kuntoon ja ylläpitoon eli toisin sanottuna taas kerran kansalaisten tasa arvoisuuskuilu valtion tarjoamien palvelujen osalta kasvaa postinumeron perusteella

turvallisuus on tärkeä ellei jopa kaikista tärkein asia puhuttaessa liikenteestä ja tieverkostosta